hallituksen esitys on tältä osin ongelmallinen monellakin tavalla

virallinen kaksikielisyys kotkan kaltaisessa kunnassa tuo muun muassa uusia kielitaitovaatimuksia kunnan työntekijöille alueella joka tosiasiassa ei ole kaksikielinen

niitä joiden kielellinen status riippuu nykymallin mukaisesti todellisista kielioloista ja määräajoin suoritettavasta väestötietojen tarkastelusta ja kuntia joiden kielellinen asema olisi riippumaton kielisuhteista

tässä hallituksen esityksessä muiden asioiden ohella esitetään laajennettavaksi vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimivaltuuksia siten että vähemmistövaltuutetulle annettaisiin maastapoistamistoimenpiteiden valvonta

huomionarvoista kotkan tapauksessa on tosiaan se että luonnollisen väestökehityksen myötä pyhtää muuttuisi ennen pitkää yksikielisesti suomenkieliseksi

tällä hallituksen esityksellä ei pelkästään tehdä pyhtään kaksikielisyyttä pysyväksi vaan myös levitetään se pysyvästi alueille joilla asuu pelkästään suomenkielisiä

kielikysymykset ovat suomessa herkkiä

hallituspuolueiden edustajat siis muualta kuin rkpstä ovat valiokunnassa olleet varsin laajasti sitä mieltä että tältä osin hallituksen esitys ei ole paras mahdollinen ja että järjen käytön pitäisi olla sallittua

kun valiokunnassa kuitenkin äänestettiin tätä kohtaa koskevasta muutosesityksestä kyseiset edustajat joko pysyttelivät poissa kokouksesta tai äänestivät pohjan puolesta

jos asiantuntijakuulemiset olisi oikeasti otettu mietinnössä huomioon niin hallintovaliokunnalla ei olisi ollut juuri muuta mahdollisuutta kuin esittää koko lakiesityksen hylkäämistä

ensinnäkin jos mietinnössä ei ole tarkoituskaan arvioida hallituksen esityksiä kriittisesti vaan laulaa niille ylistysvirsiä niin minkä ihmeen takia me istuimme kuukausikaupalla kuuntelemassa asiantuntijoita

kyse on siitä että jos lakien valmisteluprosessi on näin vääristynyt ja vinoutunut eihän siitä edes teoriassa voi olla tuloksena mitään muuta kuin surkeaa lainsäädäntöä

hyvänä esimerkkinä voidaan mainita taannoiset poliisin rakenneuudistukset jotka on tyrmätty asiantuntijatahoilta mutta jotka siitä huolimatta näyttäytyvät mietinnöissä suoranaisina neronleimauksina

jos eduskunta omaksuu kumileimasimen roolin meillä on muutaman vuoden päästä edessämme seuraava kuntarakenneuudistus jota voitaneen osuvasti kutsua sitten nimellä kura ii

arvoisa herra puhemies

on tietenkin totta että etelä euroopan holtitonta taloudenpitoa harrastaneet poliitikot ja heitä rahoittaneet ranskalaiset ja saksalaiset pankit odottavat kärsimättömästi suomea mukaan maksutalkoisiin

eurooppa on täynnä tavallisia veronmaksajia jotka toivovat että jollakin jäsenmaalla olisi uskallusta ja rohkeutta irtisanoutua tästä hulluudesta koska yhden lipeäminen lisäisi painetta heidän omia päätöksentekijöitään kohtaan ja juuri tätä kyseiset päätöksentekijät kuollakseen pelkäävät

muillakin kuin suomalaisilla veronmaksajilla on nimittäin vaikeuksia ymmärtää sellaista markkinataloutta jossa sijoittaja kerää voitot mutta veronmaksaja kantaa riskin ja maksaa tappiot

on itse asiassa hyvin kuvaavaa että tällaisen järjestelyn taakse saadaan suomessa niin kokoomus kuin vasemmistoliitto onhan siinä ainakin puolet kapitalismia ja samalla ainakin puolet kommunismia

me emme ole pelastamassa edes eteläeurooppalaisten hyvinvointia vaan heidän vastuuttomien päättäjiensä kasvoja ja poliittista tulevaisuutta sekä tietenkin mainittujen ranskalaisten ja saksalaisten pankkien rahoja

tämänhetkistä poliittista tilannettamme voitaisiin parhaiten luonnehtia demokratian kriisiksi

kuluneet viikot ovat olleet ennennäkemätöntä takinkäännön vaalilupausten rikkomisen ja kaksinaismoralismin spektaakkelia

kenpä ei muistaisi sitä huutoa ja ihokkaiden repimistä kun vihjattiin että perussuomalaiset saattaisivat olla valmiita keskustelemaan portugali paketista

kukapa ei muistaisi sitä kiljumista ja älämölöä kun vihjattiin että perussuomalaiset saattaisivat lähteä hallitukseen ja äänestää erivapaudella portugali pakettia vastaan

arvoisa herra puhemies

nämä saattavat olla todellisia uhkia mutta ne eivät ole sotilaallisia uhkia eivätkä ne siten liity puolustusvoimiin tai sen kehitystarpeisiin millään tavalla

on totta että yleinen asevelvollisuus ja laaja koulutettu reservi siis kansanarmeija sanan varsinaisessa merkityksessä alkaa olla kummajainen eurooppalaisessa kontekstissa

puolustusvoimat tulisi sekä laadullisesti että määrällisesti mitoittaa siten että sillä pystytään vastaamaan mahdollisiin sotilaallisiin uhkakuviin ja tästä on sitten maksettava se hinta minkä se maksaa

samaan aikaan reserviläisille tarkoitettuja varusteita esimerkiksi kansanedustaja niinistön mainitsemia aikanaan edullisesti hankittuja ja uudenveroisia rynnäkkökivääreitä ollaan massatuhoamassa luvalla sanoen omituisella vimmalla

näin saadaan aikaan kierre jossa varusteiden tuhoaminen voidaan perustella sillä että reservi on pienentynyt ja reservin pienentäminen sillä että ei ole varusteita joita jakaa

kertausharjoituksia ei säästösyistä järjestetä ja julkinen valta tuntuu lähinnä sabotoivan myös omaehtoista ja pitkälti omakustanteista reserviläistoimintaa muun muassa uudella ja hölmöllä ampuma aselailla vähentämällä maanpuolustusjärjestöille annettavia määrärahoja ja sillä ettei kurjalle ampumaratatilanteelle tehdä mitään

meistä useimmat ovat varmaankin periaatteessa yksimielisiä siitä että valtiolla on ydintoimintoja joista sen tulee suoriutua kaikissa tilanteissa sekä toisaalta luksustoimintoja joita se voi hoitaa sikäli kuin ylimääräistä rahaa on

menneinä vuosikymmeninä suomalaisessa julkisessa keskustelussa pidettiin kieli keskellä suuta käsiteltäessä neuvostoliittoa ja siihen liittyviä kysymyksiä

nuorisolaissa mainitaan monien hyvien ja kannatettavien asioiden joukossa monikulttuurisuus kyseisen lain tavoitteiden toteutumisen lähtökohtana

ministeriötasolta on arveltu että poliittinen nuorisojärjestö joka kritisoi monikulttuurisuutta saattaa rikkoa nuorisolain henkeä ja olla täten kelvoton saamaan julkista tukea

monikulttuurisuus voidaan tietenkin määritellä monella tavalla mutta tyypillisesti monikulttuurisuuden kannattamisella tarkoitetaan liberaalin maahanmuuttopolitiikan ja vähemmistökulttuurien värittämän tilkkutäkkiyhteiskunnan kannattamista

on hyvä että nuorisolaissa mainitaan yhteisöllisyys yhteisvastuu yhdenvertaisuus tasa arvo ja terveet elämäntavat sillä ne kokemusperäisesti ja tutkitusti tekevät yhteiskunnasta paremman paikan asukkailleen

monikulttuurisuus ei istu tähän luetteloon sillä se kokemusperäisesti ja tutkitusti murentaa yhteisöllisyyttä yhteisvastuuta ja yhdenvertaisuutta ja tekee yhteiskunnasta huonomman paikan

monikulttuurisuusoppi on samalla tavalla ristiriidassa nähtävän ja mitattavan todellisuuden kanssa kuin vaikkapa kreationismi

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni varsinainen ongelma on se ahneuden ulosmittaamisen nepotismin ja röyhkeyden kulttuuri joka tälle hallitukselle tuntuu olevan niin leimallista

kolmas valitsee itselleen keveimmän ministerisalkun jossa ei juuri tarvitse vaivata päätään vastuulla mutta jonka puitteissa pääsee katselemaan pallopelejä palkkaamaan kavereita suojatyöpaikkoihin ja jakamaan rahaa aatetovereille

se olisiko himaselta tilattu työ pitänyt kilpailuttaa ei ole relevantti kysymys koska mitä ilmeisimmin koko tilaus keksittiin jotta pääministerin kaverille saataisiin kevyttä mutta hyväpalkkaista askarreltavaa

tämä on kauheaa mutta kauheampaa on se että pääministeri asemaansa käyttäen painosti suomen akatemiaa rahoittamaan hanketta joka ei täyttänyt rahoitukselle asetettuja tieteellisiä ja laadullisia kriteerejä

toivoisin salissa istuvien ymmärtävän millaista vahinkoa pääministeri kataisen menettely on aiheuttanut paitsi kansalaisten luottamukselle päätöksentekijöitä kohtaan myös suomen akatemialle ja sen julkisuuskuvalle

perussuomalaisia äänestää se kasvava joukko veronmaksajia joka on kurkkuaan myöten täynnä maan tapaa sullemulle kähmintää ja korruptiota koska siitähän tässä on kysymys

siksi kannatan edustaja oinosen epäluottamusesitystä